pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

asia

edustaja rinne

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

selonteko hyväksyttiin

asia

valtioneuvosto on toinen kuudetta lastattu kuustoista toimittanut eduskunnalle euroopan unionin asia kuulu kakskytseitsemän viro kolmekymmentäyksi kautta kaksituhattakuusitoista valtiopäivät ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäväksi suureen valiokuntaan jolle on

arvoisa puhemies

eduskunta valitsi euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja mika raatikaisen ja varajäseneksi edustaja simon elon

tiet ovat paikanneet jäljet kaulakää keskustelijat eivät kuulu tähän saliin käyvä

asia

asia

asia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustavetoisen hallituksen kasvupolitiikka tuotti tulosta

asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali

nuukasti seitsemän kolmekymmentä

istuntoja

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

hallintovaliokunnan ja fiesta kuu kolmekymmentäyksi

keskustelussa on jukka gustafsson eeva johanna elorannan kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu

totean että vaali on yksimielinen

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

asiana on kansliatoimikunnan täydennysvaali

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on selventää säteilyturvakeskuksen stukin asemaa yhtäältä riippumattomana turvallisuusvalvontaviranomaisena ja toisaalta tällä esityksellä on tarkoitus mahdollistaa ydinturvallisuustutkimuksen tutkimusinfrastruktuurin uusi kehitysvaihe sillä tavalla että ydinturvallisuustalo on tarkoitus rakentaa tai itse asiassa sitä rakennetaan jo ja rahoitus ja sen toimintaedellytykset tällä esityksellä pyritään turvaamaan

keskustelussa on thomas blomqvist matti semin kannattamana ehdottanut että lakiehdotus

on yksi suuri osakas päätti jättää fennovoiman

totean että vaali on yksimielinen

selonteko ruotsiksi

välikysymykseen suomen suunnasta

monista kasvun edellytyksistä ja eväistä ollaan nyt leikkaamassa

asia

ja sen jälkeen kuitenkin sitten melkein päivä päivän jälkeen on kuultu uusia uutisia finnairin tiimoilta

nyt annetaan vastaus edustaja jukka gustafssonin ynnä muiden välikysymykseen koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun koulutukselliseen tasa arvoon ja osaamistasoon

framstetetusta kylmyyttä läntisen mediaratsutil

vasta sen jälkeen kun muutama päivä sitten tai viikko sitten valtakunnan kaikkitietävä positiivisella tavalla ilmaistuna raimo sailas sanoi sen julki näyttää hallituskin heränneen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ulkoasiainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

asia

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

asia

selonteko hyväksyttiin

asia

asia

selonteko

puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi

kysyn hallitukselta aikooko se nyt edes vihdoin viimein eurooppalaisen kriisin näin pitkälle jo edetessä ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin joilla uutta kasvua saadaan nopeasti aikaiseksi yrittäjyyttä kannustetaan yrittäjyyttä edistäviä investointeja pannaan liikkeelle ja tätä kautta estetään menoleikkaukset jotka ovat se vaihtoehto ellei kasvua saada nopeasti aikaan

edelleen ne olivat suljettuina syyslokakuun ja osan marraskuuta aina tuonne isänpäivään saakka ja siitä sitten eteenpäin jouluun asti tuo sunnuntaiaukioloaika oli sallittu

roineiden varteen hailee ja muut timo harakka linda sten leena piia viitanen vänskä muutos lait alander pieni het meressä

jos ei voi tää on lakiesitys

keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja jukka gustafsson

sitä että hallituksen piirissäkin on nyt sitten tunnustettu ja todettu että suomen talouden selviytymisperusta rapistuu monin kohdin erittäin kovaa ja rajua vauhtia

ensinnäkin stukin valvontaoikeuksia laajennetaan esityksellä sillä tavalla että jatkossa se suorittaa ydinlaitoksen ja kaivosten ympäristön säteilyvalvontaa viranomaisena

valtioneuvoston kahdeskymmeneskuudes viidettä lähtö kuusitoista toimittanut eduskunnalle euroopan unionin asia kun kakskytneljä timo kakskymmentäkuus näiltä valtiopäiviltä ja puhemies on lähettänyt käsiteltäväksi suureen valiokuntaan jolle asiasta kakskymmentin eli ulkoasianvaliokunnan asiasta kakskyt kuka siis valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan siikaisista hiukkastutkimus työelämän ja tasa arvoa valiokunnan on on

nyt kysymykseni kuuluu

onko tässä kaikki

yhdentyvät hirmut jukka gustafsson muistetaan että muut määriin framstetetusta kiduttavan pienet perässä ratsuna se selonteko hyväksyttiin

arvoisa puhemies

levikistä varten esitetään taideyhdistyksen kolmas asia kuin se tiedottaa pitäisi levittää

ja puhui mikrofonin koko ajan voi tulla vielä

kyllä se varmasti on yllätys että samalle alueelle kohdistuu näin lyhyen ajan kuluessa sekä poikkeuksellisen suuret myrskytuhot että näin suuret lumituhot

yleiskeskustelussa on hanna halmeenpää satu hassin kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen kolme sisältyvän

siitä vissi esimerkki ovat nyt esiteltävät lisäykset ensi vuoden varsinaiseen talousarvioon mutta vielä enemmän siitä kertovat monet niistä tunnusluvuista jotka kertovat missä tällä hetkellä mennään

tällä hetkellä tuo toiminta on maksupalveluperusteista

siitä se nyt irrotetaan ja se on viranomaistoimintaa joka tuon riippumattomuuden mitä stuk tarvitsee kannalta katsotaan olevan tarpeen ja tärkeä asia

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

selonteko

tässä mielessä tämä on varmasti yllätys mutta ei siinä mielessä että niillä varautumistoimilla mitä edellytetään siirtoverkon haltijalta asianomaiselta yritykseltä tässä tapauksessa suur savon sähköltä tai pelastusviranomaisilta toki on varauduttu kaikkiin erilaisiin ongelmiin myöskin näihin lumituhoihin

eikö vaikka nauttii pyörittää

toisaalta tällä lisäksi siirretään säteilyturvakeskukselle tietynlaisten yleisten ydinturvallisuusasioiden määräysten ei asioiden vaan määräysten antovalta

asiana on kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista antanut hallituksen esitykseen hohi satakakskytseitsemän ja aho ei

näkyvä tenhonen riitta myller päästä välillä mutkat ja taimela saalistaa nyt laitosta

selonteko hyväksyttäneen

arvoisa puhemies

asiasta

tässä on syntymässä varsinainen himmelien himmeli tästä järjestelmästä

debatten hallita mut hanna halmeen käynnisti tarjota mutta oli poika partioidessaan syytetty saati jutta lähde lienee miten naantalissa

kreetalta kaksituhattaviisitoista

valiokunnan tiedotus ja edustaja hallintaa

menestyneitä yritysesimerkkejä löytyy vaikkapa energiateollisuudesta metallin ja puun jalostamisesta meri ja kemianteollisuudesta